edelleen jää avoimuuteen aukko kun varsinaisiin käsittelyihin osallistuvat lääkärijäsenet ovat neuvottelusalaisuuden piirissä vaikka asiaa hieman korjaa se että asiantuntijalääkärien päätökset ovat julkisia

jatkossa on pidettävä huoli että vakuutusoi keuden määrärahat eivät ole este suullisten käsittelyjen tai asiantuntijalausuntojen pyytämiselle

me haluamme turvata myös työpaikkoja ja tuotantoa

vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanojen uudistamisella toivottavasti myös saavutetaan sitä kaivattua nopeutumista mutta aikataulujen nopeutumisella ei voida perustella tehtävien päätösten epäluotettavuutta joka aina on vaarana kun monimutkaisten asioiden päätöksentekoa suoraviivaistetaan

työurien pidentämisen ydin ei ole eläke tai muissa ikärajoissa vaan siinä miten ihmiset jaksavat ja selviävät nopeasti muuttuvassa työelämässä

lähtökohtaisesti energiayhtiön voitontavoittelun pitäisi olla hyvin kohtuullista nyt fortum näyttää mallia rosvousta lähenevällä rahastuksellaan

tapaturma ja sen seuraukset ovat vaikeasti arvioitavia asioita

meidän järjestelmässämme näyttää siltä että hoitava lääkäri ja hänen lausuntonsa tai potilas sivuutetaan liian usein omassa asiassaan

eräs hallituksen ajama malli on varhennetun varhaiseläkkeen poistaminen sekä osa aikaeläkkeelle pääsemiseen liittyvät tiukennukset

nämä toimenpiteethän ovat yksi osa työurasopimusta ja ovat mielestäni enemmän pakottamista kuin kannustamista kohti pidempiä työuria

tulevaisuudessakaan ei ole odotettavissa sähkön siirtohintoihin kohtuullisuutta kun uuden omistajan on kuitattava omat sijoituksensa ennätysajassa

meidän lainsäätäjien kannattaa pitää mielessä että kun vakuutusyhtiöt vapautetaan omasta vastuustaan jää kaikki vastuunkanto yksittäisen ihmisen sosiaalitoimen ja kelan harteille

meille jokaiselle voi sattua vakava tapaturma jonka varalta luulemme olevamme vakuutettuja

kun sitten tämä turvallisuudentunne osoitetaan vakuutusyhtiöiden ja vielä vakuutusoikeuden osalta harhaksi aivan liian usein vastoin hoita vien asiantuntijalääkäreiden täysin perusteltuja päätöksiä asiakas jää yksin taistelemaan ylivertaisia vakuutusyhtiöitä vastaan työkyvyttömänä ja rahattomana

energiantuotannon lisäksi euroopassa uskotaan niin sanottuun siniseen kasvuun meritalouden ja merenkulkualan tarjoamiin taloudellisen kasvun ja työllistymisen mahdollisuuksiin

mineraalit tulee jatkojalostaa mahdollisimman pitkälle suomessa

perussuomalaiset esitteli eilen oman vaaliohjelmansa ja yhtenä teemana siellä oli isolla otsikolla ei saa kiusaa

se on entisen kansanedustajan edesmenneen tony halmeen käyttämä slogan

työntekijä tekee siis osan aikaa työtä ja osan aikaa hän opiskelee

tämä järjestelmä soveltuu vastuullista työllistämispolitiikkaa toteuttaviin yrityksiin jotka eivät ole pörssiyrityksiä vaan rakentavat tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti

minulla ei ole sitä asiantuntemusta mutta heillä on ja heillä on näkemys siitä miten tätä järjestelmää pitäisi saada ensinnäkin läpinäkyvämmäksi ja sellaiseksi että ihmiset voivat luottaa oikeusjärjestelmään

yksi iso ongelma on se että todistamisen taakka on potilaalla itsellään ja se on semmoinen juttu että eihän ihmisellä ole voimia tapella tätä järjestelmää vastaan

isänmaallinen elinkeinopolitiikka perustuu kohtuullisuuteen pitkäjänteisyyteen ja esimerkin voimaan

kriisissä kovat keinot ovat sallittuja ja nyt meillä on kovien keinojen aika

moni ei jaksa ja luovuttaa

arvoisa herra puhemies

joo tuulivoima on mielenkiintoinen energianlähde koska suurin piirtein kaikki tuntuvat teoriassa sitä kannattavan mutta sitten kun sitä ruvetaan sijoittamaan johonkin tulee tämä nimby ilmiö eli sitä ei haluta oikein mihinkään

itsekin olen niistä kovasti kysellyt ja tuolla ympäristövaliokunnassa kun kysyin näistä pientuotannon käytännön esteistä niin johtavan virkamiehen vastaus oli suurin piirtein semmoinen että hän tyrmäsi kaikki tämmöiset esitykset

sitten kuitenkin ministeri vapaavuori suhtautui kun kysyin sitä asiaa uudestaan täällä hyvinkin positiivisesti ja ymmärsin niin että näitä pientuotannon esteitä oltaisiin käytännössä purkamassa ja miettimässä semmoisia keinoja että pientuotanto pääsee mukaan näihin järjestelyihin

niin kuin edustaja kopra tuossa mainitsi niin on häpeällistä että suomessa ei tätä pientuotantoa ole tämän enemmän otettu käyttöön

hieman vielä jatkan tästä mistä edustaja mölsä äsken aloitti

mielestämme se ei riitä kun komissio antoi viime vuoden huhtikuussa täytäntöönpanopäätöksen näitten sallittujen päästömääräyksiköiden siirtämisestä maallemme rekisterissä olevalle päästöoikeustilille

te olette vastannut kirjalliseen kysymykseeni tältä osin

olen linjannut valmistelua siten että paikallinen näkyvyys ja alueen tuntemus tulee turvata riittävän palveluverkoston avulla ja poliisin asiakaspalvelujen alueellinen kattavuus säilyttää

se tarkoittaa sitä että voimme käyttää näitä myönnettyjä yksiköitä ainoastaan tämän laskentasäännön muutoksen aiheuttaman lisärasitteen kompensoimiseksi

miten tämä onnistuu käytännössä yhä suurenevilla vastuualueilla

suomen olisi tehtävä merenkulun lyhyen keskipitkän ja pitkän tähtäimen strategia ja toimittava näiden edistämiseksi

huoltovarmuuskeskuksen mukaan bioöljyä voidaan suomessa valmistaa koko vientilaivaston tarpeisiin ja ylikin

suomen on myös kohdistettava logistinen katse koillisväylään harkittava lyhyen tähtäimen tukia varustamoille investointeihin ja myös teollisuudelle kompensaatiota ympäristötukena

elinkeinoministeri kuvasi varsin hyvin sitä talouden toimintaympäristöä jossa painimme tavoitteidemme ja ongelmiemme kanssa joten en lähde niitä toistamaan

arvoisa herra puhemies

kaikki nämä luvut ovat aivan liian suuria ja kuten olen useampaan otteeseen todennut olen valmis tekemään kaiken mahdollisen tämän tilanteen helpottamiseksi

ministeri niinistö puhuitte avauspuheenvuorossanne tästä luonnonarvopykälästä ja sitten näitten soitten luokituksesta

siihen liittyen kysyisin sitä kun nämä luonnonarvoiltaan arvokkaimmat suot jäisivät sitten turvetuotannon ulkopuolelle miten on sitten näitten vähempimerkityksisten soiden luvitusten nopeuttaminen

kun tämän työllisyystilanteen hoitamisen yhdistää siihen tosiasiaan että meidän on samalla saatettava maamme julkinen talous kestävälle pohjalle niin saamme ratkoa todella haastavaa ongelmaa

eikö nimenomaan tämä ole juuri se pointti mihinkä nyt sitten myös pitää kiinnittää siellä toisella puolella huomiota että nämä ympäristöluvat saadaan näille alemmille luonnontilaisuusluokille

arvoisa herra puhemies

työ ja elinkeinoministeriön pääluokasta vastuulleni kuuluvat erityisesti työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaan yritysten toimintaympäristöön markkinoiden sääntelyyn ja työelämään liittyvät määrärahat sekä kotouttaminen

edellytyksenä kuitenkin on että kyseessä oleville työnhakijoille voidaan tarjota työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisia palveluita eli jotain järkevää tekemistä tai sellaista palkkatuettua työtä joka parantaa heidän myöhempiä mahdollisuuksiaan työllistyä

miten varmistetaan se että näille ihmisille tarjotaan todellakin järkevää ja perusteltua palvelua ja kaatuuko vastuu työllistämisestä viime kädessä kuntien päälle

arvoisa puhemies

tässä keskeisimpiä kokonaisuuksia vastuullani olevista talousarvioasioista

kiitoksia

jos tämä poikkeamismenettely tulee mikä nyt lakiesityksessä on ja se tulee vähentämään asemakaavojen muuttamisen tarvetta niin esitys on paikallaan

kuntien kaavoituksesta vastaavien työntekijöiden työaikaa säästettäisiin ja voi olla suuri menoerä kunnalle jos esimerkiksi tuulivoimalapuistoa on pitkään kaavailtu ja valmisteltu ja sitten kuitenkin syntyy poliittinen päätös ettei kaavaa toteuteta

tämä uusi lakiesitys mikä on työn alla on minusta erittäin hyvä ja se mikä tässä lakiesityksessä on parasta on se että tämä on ensimmäinen askel kohti sitä menettelyä että lupaprosesseja nopeutettaisiin

tällä hetkellä meillä on eri sektoreilla mapeissa valituskierteissä ja muualla valtava määrä lupahakemuksia jotka viipyvät vuodesta toiseen ja meillä elinkeinoelämässä hommat työt yritystoiminnat kaikki seisovat

juuri niin kuin savolakin mainitsi maatalouspuolelta siellä on hyvin paljon navettarakennus ja muitakin rakennushankkeita jotka seisovat kun lupaprosessit eivät mene eteenpäin

minä toivon nyt sitten että muillakin sektoreilla otettaisiin nyt selvästi vaikka pieninä palasina näitä asioita esille missä lupakäytäntöä voitaisiin helpottaa ja nopeuttaa että saataisiin semmoisia selviä asioita eteenpäin etteivät ammattivalittajat pystyisi kaatamaan kaikkia asioita

mutta kuitenkin tärkeintä on se että oikeusvaltiossa ihmisten perusoikeuksiin elikkä valittamisoikeuteen silloin kun ihminen kokee että vääryyttä on itseä kohtaan ei saa koskea

arvoisa puhemies

tuulivoiman lisääminen vaatii paljon tuulimyllyjä käytännössä ja epäilyttää päästäänkö tähän tavoitteeseen vaikka niiden tuulimyllyjen lavat olisivat jo lomittain

tuo rannikkohan on kuten edustaja maijala myöskin totesi simoon asti aika lailla tikutettu täyteen tuulivoimaloita

sen huolen haluan esittää että vaikka tässä nyt rajataan teollisuus satama alueiksi asemakaavoitetuille jo rakennetuille alueille olen kuullut myöskin julkisuudessa sellaisen ajatuksen että tunturien lomakeskukset voidaan määritellä tällaisiksi rakennetuiksi alueiksi joille tuulivoimaloita ja tällaisia tuulivoimapuistoja voitaisiin rakentaa

se kysymys jonka haluaisin kysyä on se kun ympäristönsuojelulain ja maa aineslain lupamenettelyn yhdistäminen on menossa mikä on äärimmäisen hyvä asia niin mitä muita tämmöisiä ketteröittäviä hankkeita ympäristöministeriössä on menossa kuin tämä

ymmärrän sen että rahaa ei kauheasti ole mutta ei toisaalta aika tätä asiaa paranna vaan tämä on sekä terveysongelma että myös varallisuusongelma

minkälaisia suunnitelmia tämän korjausvelan korjaamiseksi olisi

kyllä tämä budjetti on rakennettu tänä syksynä tulostettu tänään ja se sisältää lisäksi joukon uusia avauksia edellisiin vuosiin verrattuna siis juuri niitä vaihtoehtoja joiden perään jatkuvasti tivataan

avaankin omassa puheessani yhden kuudesta paketistamme työllisyyspaketin esitykset jotka ovat lähes kokonaan uusia viime vuoteen verrattuna

toiseksi yksi este iäkkäiden rakennemuutosaloilta työttömiksi jäävien työllistymiselle on se että heidän todennäköinen työuransa uudessa työpaikassa on kohtuullisen lyhyt

työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme joustavuutta onkin parannettava niin että eläkkeenmaksu ei ansaintarajan ylityksen jälkeen loppuisi kokonaan vaan eläke pienenisi liukuvasti palkkatulojen lisääntymisen mukaan

työnantajat karttavat tällaisten henkilöiden palkkaamista sillä he maksavat nousevien vakuutusmaksujen muodossa työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeet käytännössä itse

minä sanoin senkin puheenvuorossani että me olemme semmoisessa tilanteessa että joka paikasta joudutaan vetämään rahoja pois ja siinä on se tausta missä me vaan menemme

arvoisa herra puhemies